tässä kohtaa on kyse siitä mitä lainsäätäjä haluaa millä tavalla me haluamme lähestyä kysymystä millaisen viestin tämä yhteiskunta on halukas alkoholiin liittyen antamaan

hyvin mielenkiintoista tässä on se että saamme lukea päivä toisensa jälkeen kuntaministerin vauhdikkaita puheenvuoroja siitä että maahan ollaan rakentamassa kuuden kunnan mallia

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä asiassa on vahvoja mielipiteitä vahvoja näkemyksiä siitä että minkäänlaisia uusia rajoituksia ei pitäisi tehdä niin kuin täällä edellinen edustajakin puheenvuorossaan totesi

ihan yksi yksityiskohta

kyllä minä ihmettelen sitä että jos tämä olisi täysin merkityksetön asia miksi mielipiteet ovat niin jyrkkiä ja vahvoja

tämän vaalikauden aikana kun on kulkenut mannerheimintietä siitä on joitakin kuukausia voi olla jo vuosikin aikaa siellä oli alkoholiin liittyvää mainontaa jossa tehtiin selväksi että tässä talossa on edustajia jotka eivät ymmärrä tästä asiasta yhtään mitään

saattaa olla kirotusvihre tai joku muu hämminki mutta minusta lainvalmistelun yksi osa on huolellisuus ja joku loogisuus nyt joka tapauksessa tässä esityksessä pettää

en sanasta sanaan sanamuotoa muista mutta tehtiin täysin selväksi se että me olemme ymmärtämättömiä

toisekseen vetoaminen siihen että tällä romutettaisiin yksi elinkeinohaara tulee seudulta jolla sopimusperusteinen maltaan viljely on olennainen osa seudun aluetaloutta

sillä on merkitystä viljelläänkö ohraa ja miten tuo ohra mallastetaan

mutta kun toisella puolella ovat lapset ja nuoret lapset ja nuoret tilanteessa jossa sillä on merkitystä miltä näyttää millainen mielikuva halutaan luoda ja mitä asioita halutaan painottaa kannatan sitä että alkoholin mainonta jatkuu

tuotetietoa sisältävänä mainontana vain tuotetietoa sisältävänä mainontana

jos se on tarpeen jos se katsotaan välttämättömäksi tämän lakiehdotuksen mukainen lainsäädäntö mahdollistaisi tämän

sillä on merkitystä miten meidän lapsemme ja nuoremme suhtautuvat ylipäätänsä yhteiskunnassa oleviin ilmiöihin ja asioihin millaisten viestien varassa millaisten näkemysten varassa ollaan

mutta tämä kustannuspuoli on edelleenkin korkea erittäin korkea kuten autojenkin ajokorttien puolella

meillä on ongelma joka on miljardikokoluokkaa

jos me haluamme tuosta miljardimäärästä jonka tällä hetkellä käytämme alkoholin haittojen hoitamiseen noista euroista edes osan käyttää johonkin ihan muuhun on pystyttävä löytämään niitä toimenpiteitä joilla edistetään alkoholin kulutuksen vähentämistä

tässä keskustelussa edustaja suna kymäläinen otti esille tämän että voitaisiinko kouluissa antaa osa tästä opetuksesta

muistelen kyllä niin että silloin muutama vuosi sitten kun ajokorttiuudistusta tehtiin ja laadittiin siellä ministeriössä tämä asia oli esillä voitaisiinko peruskouluissa antaa mopokortin osalta teoriaopetusta ja lukiossa ja ammatillisessa koulussa taas sitten ajokortin osalta

mutta kaikkein olennaisinta arvoisa herra puhemies on se että keskustan eduskuntaryhmä odottaa että hallitus peruspalveluministerin esittelystä tuo tänne alkoholin mielikuvamainontaa rajoittavan hallituksen esityksen

minulle kerrottiin että se ei ole mahdollista että se on kilpailua vääristävää eikä voida ajatella niin kuin me ehkä täällä salissa ajattelemme että se kuuluisi yleissivistykseen että olisi mahdollisuus suorittaa ajokorttia

kysyisin oikeastaan ministeriltä onko teillä taas ollut tämä ministeriössä esillä ja mitä teille tästä asiasta on sanottu

tätä me odotamme ja tämä laki aloite on oiva keino aika ajoin tämän lähetekeskustelun jälkeenkin muistuttaa siitä että tuo esitys ei saa jäädä odottamaan seuraavia vaaleja

kun me kaikki täällä olemme edelleenkin huolissamme näistä kustannuksista niin onko olemassa jonkinlaista akkunaa ja ikkunaa että miten tämä kustannusten nousu jota nyt on tässä ollut ilmassa ja mistä me tiedämme miksi tämä tilanne jatkossa menee

voitte olla aivan varma

mitä keinoja tässä on hillitä sitä

minusta se oli hyvä että kuluttaja asiamiehen kanssa käytiin tätä keskustelua siitä että tämmöinen muutos huolimatta siitä että alalle tulee vahinkoa voidaan tästä kuluttajien näkökulmasta saada aikaiseksi

sen toteuttaminen kuntien kautta ei tule ikinä onnistumaan ilman lisärahaa

mutta edustaja virtanen jos te haluatte voin ottaa puhemiesneuvostossa huomispäivänä esille sen että vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tarvitsee tukiopetusta eduskunnan työjärjestyksen noudattamisesta ja siitä tulkinnasta joka meillä tällä hetkellä täällä on

meillä ei ole mahdollisuutta tehdä teidän peräänkuuluttamianne perusturvaetuuksiin kuuluvia lisäyksiä tasapainoisessa budjettiesityksessämme edustaja virtanen

sanoisin näin että ollaan oltu yhteisen ongelman ja yhteisen haasteen äärellä

käsittelyssämme on hallituksen esitys laista joka esittää toimenpiteitä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamiseksi

arvoisa herra puhemies

vakaus ja ennakoitavuus ovat isoja asioita erityisesti silloin kun puhutaan siitä mitä itse kukin joutuu omaan palkkaansa liittyen veroluonteisia maksuja ja veroja maksamaan

ja jos tämän oikein lyhyesti pelkistää niin kyse on siitä että tupakan myynti on jatkossa luvanvaraista

tavoitteena on vaikuttaa erityisesti nuorten tupakointiin ja lähtökohtana on se että koskaan ei edes aloitettaisi tupakointia

mehän olemme tämän esityksen kanssa tilanteessa jossa valtio huolehtii nyt siitä vakauden ylläpitämisestä

valtio ottaa vastaan työttömyysetuuksien rahoitukseen liittyvän vajeen kun ei haluta nostaa työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuja sen enempää kuin nyt ollaan ensi vuodelle tekemässä

kyse on matti vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelman päihdepoliittisten linjausten täytäntöönpanosta niiltä osin että tupakoinnista aiheutuvia haittoja pyritään vähentämään erityisesti alaikäisten osalta

mutta se miksi pyysin tämän puheenvuoron liittyy asiaan jonka täällä useampi edustaja on ehtinyt keskustelun aikana esille nostaa

tosin kuvan saamisen jälkeen sitä pitää olla lupa ja sen luvan käyttöä tullaan valvomaan ja silloin ollaan tilanteessa missä viranomaisilla tämän lain voimaantulon jälkeen on mahdollisuus siihen lupaan puuttua

valiokunta tosin kiinnittää erityistä huomiota siihen että nämä rangaistussäännökset jäävät sellaiselle tasolle että me toivomme niihin jatkossa paneuduttavan

valiokunta kiinnittää huomiota tupakkalain rangaistussäännöksiin erityisesti tämän alaikäisille tapahtuvan myynnin osalta ja siihen miten jatkossa sanktioidaan tilanteet jotta tupakkatuotteiden laiton myynti ja markkinointi saataisiin ehkäistyä

kun tästä taantumasta ylös päästään pidän erityisen tärkeänä että esimerkiksi työttömyysvakuutusrahaston tulevaisuus arvioidaan ja tämä puskuri saisi mielellään olla suurempi kuin se nykylainsäädännön valossa mahdollista on

tupakkalain rangaistussäännöksiä ei ole vielä uudistettu

se on pieniltä osiltaan vielä kesken ja nämä tupakkalain rangaistussäännökset kuuluvat siihen joukkoon jossa vielä valmistelua ja työtä tarvitaan

toisekseen valiokunta toivoo että kun rikoslakiin mennään niin siellä omaksuttu käytäntö porrastuksesta liittyen tekotapaan ja tekomuotoon ja siihen miten törkeä teko on tulisi näissä sanktioissa huomioitua

arvoisa herra puhemies

tietoisena siitä että tässä eduskuntakeskustelussa emme näkemyksinemme tulle pääsemään lähellekään toisiamme hallitusoppositio asetelmassa puolentoista tunnin keskustelun jälkeen siitä huolimatta sanon ääneen että kannattaisi ehkä käydä keskustelu siitäkin mikä se palveluseteli on

eduskunta edellyttää että tupakkalain rangaistussäännösten tarkoituksenmukaisuus selvitetään pikaisesti ja arvioidaan erityisesti tupakan alaikäiselle myymisen rangaistustason asianmukaisuus muiden rikosten vaatimustasoon verrattuna

en rupea tohtoristasoisten henkilöitten kanssa keskustelemaan määrittelemisestä ja määrittelemiseen liittyvistä ongelmista mutta viimeimmäksi edustajien kangas esa lahtela ja tiusanen puheenvuorojen jälkeen on pakko kysyä puhummeko me lainkaan samasta asiasta kun me puhumme käsittelyssämme ensimmäisessä käsittelyssä olevasta laista palvelusetelin laajentamisesta sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin

olen henkilökohtaisesti tämän valiokunnan mietinnön valmistumisen jälkeen keskustellut ministeri braxin kanssa asiasta ja kun tässä meidän toiveessamme täällä käytämme sanaa pikaisesti niin se pikaisesti tässä tarkoittaa vähintään vuotta mutta joka tapauksessa tärkeää on se että tämä valmistelu tämän asian osalta etenee

valvonta tulee olemaan ongelma yksi keskustelun aihe ja valiokunta kiinnittää siihen mietinnössäänkin huomiota on se että me sanktioimme asioita teemme myynnistä luvanvaraista

lahtelan puheenvuoro kiteen tai jonkin muun paikkakunnan tilanteesta laitettakoon omaan arvoonsa mutta jos sanotaan että tämä palveluseteli eriarvoistaisi maan eri osien välillä olevia terveyseroja niin tuntuu siltä tai ainakin voisi toivoa että edustaja joka näin väittää edes yrittäisi lukea tämän lain mitä tällä koetetaan hakea

valiokunnan lähtökohta on se että kun nyt tämä luvanvaraisuus tulee ja meillä on muitakin toimenpiteitä lähtien sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen yhdistämisestä niin tämän valvonnan paranemiseen tulee tämä hallinnollinenkin muutos vaikuttamaan

minä olen ollut paikalla viime viikon torstain kyselytunnilla jolla tästä asiasta käytiin kohtuullisen runsas keskustelu

kuntien resurssit eivät välttämättä ainakaan alkuvaiheessa ole riittävät mutta se että me saamme valtakunnallisen tason paremman ohjeistuksen jatkossa

kun sitä asiaa ollaan valmistelemassa yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa miten voi vetää sellaisen esityksen pois jota ei vielä ole

sen on ollut ja kun on meille edustajille ja eduskunnalle luvattu

mutta itse ajattelen niin että kun järjestämisvastuu palvelusta on kunnalla ja kun kunta tilanteessa jossa se päättää ottaa palvelusetelin käyttöön miettii ja harkitsee ne asiat ne asiakokonaisuudet ne tuotteistetut palvelut joissa se on ylipäätänsä järkevää ottaa käyttöön niin se on sen kunnan ja sen kunnan asukkaiden asia

toisekseen on tarpeen että päästään kiinni tilanteisiin mitä käytännön tasolla arkipäivisin tapahtuu kauppakeskuksissa ja kylillä ja kaupungeissa

sama koskee isoa asiaa en vähättele tätä tämä voi olla hyvinkin merkittävä kysymys pienet asiat voivat joskus kaataa isojakin asioita

tämän sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen osalta tämä hallitus on valinnut sen toimintatavan että me kerromme kun on kerrottavaa hyvin avoimesti ongelmineen hyvin avoimesti ongelmineen

eli tilanteissa missä aivan ilmiselviä väärinkäytöksiä alaikäiselle tapahtuvan myynnin osalta tapahtuu meillä on valvontamekanismi meillä on viranomainen joka valvojana toimii

arvoisa rouva puhemies

ja kun peräsin sen käsitteen perään että puhuisimme samasta asiasta niin tässähän pyritään luomaan nyt mielikuvaa siitä että koko terveydenhuoltojärjestelmää ollaan romuttamassa palvelusetelin käyttöönoton myötä

ainakin minä tässä roolissa missä itse olen ja koko hallituksenkin osalta tätä junaa yritän raiteillaan pitää ja eteenpäin viedä ja tunnistan tässä monta vaaraa uhkaa ja riskiä

emme me mitään ilmiantomenettelyä tässä ole luomassa mutta tämä menettely luo sen mahdollisuuden että valvovalle viranomaiselle asioista ilmoitetaan ja asioita seurataan

ja analogia löytyy alkoholivalvontaan

meillähän viranomaiset tekevät tällaisia tehoiskun kaltaisia operaatioita joissa ihan viime viikkojen aikanakin alkoholin anniskelun osalta on löydetty epäkohtia ja ryhdytty myös toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

täällä ed

näiltä osin itse luotan siihen että vaikkemme ihan aukotonta valvontaa saisikaan niin tämä laki tulee olemaan edistysaskel näissä asioissa ja valiokunta uskoo myös tähän

tässä on mahdoton määrä tavaraa mutta ykkösasia on se että ihmiset saavat palvelut siellä missä he asuvat mahdollisimman lähellä ja mahdollisimman laadukkaina

täällä on esitetty väittämä siitä että psyykkisesti sairaat tai mielenterveydellisistä ongelmista kärsivät varttuneet vanhat ihmiset dementikot eivät pystyisi palveluseteliä käyttämään

sitten meille on maalattu täällä erityisesti sosiaaliturvan osalta tilanne josta on kyllä pakko sanoa että jos sanaa rehellinen tässä yhteydessä käytetään niin sitä kannattaisi edes yrittää toteuttaa

sitten ei aivan vähäpätöisenä vaan merkittävänä asiana se että kun erityisesti nuorten tupakoinnin ehkäisemistä tällä lakiesityksellä sitä

siellä on satojentuhansien miljoonien hintaiset investoinnit robotteihin ja tekniikkaan teknologiaan

siksi että perustason palvelut ovat rapautuneet

mpa ollut määrä välittää tavoitellaan niin tupakkamäärän vähimmäismyyntikokoa tullaan kasvattamaan ja sitä kautta tulee yksittäisen savukeaskin hinta nousemaan

meillä on painotuseroja keskustan ja sosialidemokraattienkin välillä siitä miten meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme tulisi kehittää

onneksi kelan valtuutettujen puheenjohtaja pitkähkössä puheenvuorossaan viimeisillä virkeillään muisti mainita yhden rooleistaan ja sanoa ääneen että kannattaa olla huolissaan siitä miten tämä rahoituksen aukko paikataan

ensinnäkin valiokunta toteaa että pidämme myönteisenä sitä että lastensuojelulain kokonaisuudistuksen toimeenpanossa havaittuja lainsäädännön kehittämistarpeita on selvitetty ja että esityksessä ehdotetaan lastensuojeluasioiden käsittelyä nopeuttavia muutoksia

sosialidemokraattien sosiaali ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaava anneli kiljunen toteaa jokseenkin suoraan lainaten että sata komiten työ oli sitä sun tätä ja ed

siitä voi tietysti keskustella onko se hyvä vai huono asia mutta tämä keskustelu ja väittämä siitä ja näkökulma ikään kuin tästä olisi subjektiivinen oikeus syntymässä esittänyt riita siitä syntyy tai se näkökulma kertoo että jo lähtökohtaisesti olemme niin kaukana toisistamme tämän palvelusetelin käyttöönotosta kun tämmöinen väittämä esitetään

suomi on erilainen

edustaja kiljunen mahtaa teillä olla elämä raskasta kun te elätte tilanteessa missä te luette kerta toisensa jälkeen väittämiä joilla ei ole koko tämän kelamaksun poiston kanssa ensinnäkään mitään tekemistä toisekseen te olette johtava sosialidemokraatti tässä talossa sosiaalipolitiikassa ja te tulette sanomaan että tämä ratkaisu olisi väärä että kelamaksu poistetaan ja että mitään sosiaalitupoa ei muka enää olisikaan

se on se peruspalkka ja siihen tulee sitten erilaisia lisiä ja pitää ottaa vielä huomioon se että työaika ei ole kokopäiväinen vaan se on pääosin osa aikaista

myös yksi asia on josta minä en halua jättää testamenttia tässä roolissa missä olen että me olemme ykskaks tilanteessa missä jatkossakin julkisen palvelun kovaa ydintä olevan päivystystoiminnan osalta tulisi sellainen päivä jolloin eusta lähetetään kirje jossa kyseenalaistetaan se meidän toimintamallimme

tämähän antaa kunnille mahdollisuuden järjestää niitä palveluja jotka ovat kunnan vastuulla ja tilanteessa jossa potilasasiakas ei seteliä halua käyttöön ottaa kunta on velvoitettu järjestämään ne palvelut tavalla tai toisella

skinnarille

lastensuojelutarpeen tuleminen viranomaisten tietoon mahdollistaa varhaisen puuttumisen ongelmiin ja oikea aikaisen ohjaamisen palvelujen piiriin

skinnari esitti täällä toiveen että suomen yrittäjät ottaisi edunvalvonnassaan mallia mtkn toiminnasta

ja aivan lopuksi arvoisa puhemies vielä maininta siitä että yksi tämän lain kolmesta keskeisestä asiasta on se että meillä jatkossa on itsesammuvat savukkeet

arvoisa herra puhemies

ei tässä olla luomassa jotain uutta linjaa uutta palvelujärjestelmää siinä mielessä että nyt heitettäisiin jonnekin kunnan ulkopuolelle jotain uutta rahaa

en minä tiedä missä kohtaa täällä lakiesityksessä tai mietinnössä mtk lukee

arvoisa herra puhemies

tämä on pitkäaikainen tavoite maaseutuyritysten osalta että lomituspalveluja pystyttäisiin lisäämään millä on aivan keskeinen vaikutus työssäjaksamiseen